minä kysyn vaan sitä että kun kaikkein parasta aktivoivaa sosiaaliturvaa on opintotuki jonka lisäksi sallitaan tehdä jonkin verran töitä miksi tätä samaa järjestelmää ei voisi ottaa myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja työmarkkinatuen varassa eläville

kyllä ne voisivat olla minun mielestäni myös tulosidonnaisia eivät kaikki edut mutta on sellaisia tulonsiirtoja jotka tulevat suurin piirtein automaattisesti

he eivät tällä hetkellä yksinkertaisesti ota sitä työtä vastaan jota heille mahdollisesti tarjotaan koska se ei itse asiassa kannata

totta kai lähtökohtanahan oli silloin kun sitä perustettiin että ammattikorkeakoulu kouluttaa työhön päteviä ihmisiä

ja pappa betalar kuten sampo pankin pääekonomisti on jossakin haastattelussa muistaakseni helsingin sanomien kuukausiliitteessä tuonut esille

kuitenkin on käynyt sillä tavalla että esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksesta josta en ymmärtänyt että minä päätin sen siirtämisestä ammattikorkeaan vaan kuvittelin että edelleenkin sairaanhoitajia koulutetaan sairaanhoito oppilaitoksissa on tullut valituksia aika suorasukaisia valituksia siitä että uudet valmistuvat sairaanhoitajat eivät osaa työtään

kyllä meillä yhteiskunnassa on tämmöistä löysää joka voidaan aivan hyvin panna jos käyttäisi tämmöistä sanaa maksulliseksi tai verolle jompikumpi

mitä varten heitä koulutetaan jos he eivät pysty sitten lähestulkoon suoraan tekemään sitä työtä sitä ammattia mihin heidät on ikään kuin koulutettu vaan yritykset joutuvat sitten heidät uudelleen kouluttamaan

arvoisa puhemies

silloin kun aloitin taxellin komiteassa varajäsenenä oli suuri toivo siitä että ulkopolitiikka lopultakin parlamentarisoituisi mutta toisin kävi

toinen asia josta esitän kriittisiä huomautuksia on se että ammattikorkeakouluja on näin paljon kohtuullisen paljon ja näitä koulutusaloja on kahdeksan niitäkin on kohtuullisen paljon

tämä on valitettava takaisku niille toiveille joita esimerkiksi kokoomus piti yllä neljä vuotta sitten vaalikampanjassaan elikkä toisin sanoen että pystyttäisiin kääntämään tämä ulkopolitiikan hoito niin että ulkopolitiikka on valtioneuvoston vastuulla yhteistoiminnassa presidentin kanssa

tai ei niitä sinänsä ole paljon mutta kun niiden sisällä on monenlaista koulutusta joiden tutkintojen nimikkeitä minä en ainakaan tiedä enkä sitä kuinka monta niitä on

nyt tämä edelleenkin jatkuu samanlaisena kuin aikaisemminkin

kilpailu opiskelijoista ammattikorkeakoulujen kesken on todella kovaa ja tämä kilpailu on ulottunut minun tietojeni mukaan aina ulkomaille asti

on tässä tietenkin muutamia hyviä puolia jotka tuon sitten tuolla puhujapöntössä esille että ei tämä yritys nyt sinänsä aivan turha ollut

minun mielestäni päinvastoin tämä jäi niin puolitiehen että aivan varmasti seuraavan kymmenen vuoden sisällä joudutaan puuttumaan tekemään uusi tavoite ja uusi aloite

arvoisa puhemies

tässä talossahan jotkut kansanedustajat ihan oikeasti halveksivat parlamentarismia elikkä sitä että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta

neljäs asia on se että tämä monenmoinen ammattikorkeakoulujen tarjoama koulutus merkitsee sitä että koulutetaan sellaisille aloille joilla ei kerta kaikkiaan ole töitä joilla on ylitarjontaa

minä en ymmärrä ollenkaan miten tämä on mahdollista ja että se halveksinta tulee nimenomaan vasemmistosta ja nimenomaan vasemmistoliitosta

silloin hallitus suunnitteli ansiosidonnaisen päivärahan leikkaamista työttömyyspäivärahojen leikkaamista

parlamentarismi on sitä että sitoudutaan puolueisiin ja puolueiden ajamiin tavoitteisiin ja sitä kautta yritetään vaikuttaa sitten täällä eduskunnassa

siis toimittajan ammatissa on niin monta nimikettä ja media alan ammateissa niin monta nimikettä ja niin monta koulutusväylää että minä olen aivan pudonnut kärryiltä vaikka minun pitäisi periaatteessa olla kärryillä

silloin tehtiin diili jossa sovittiin että hallitus leikkaa työttömyyspäivärahoja mutta samalla hallitus sitoutuu maksamaan siihen ansiosidonnaiseen päivärahaan kuuluvan peruspäivärahan omasta pussistaan

arvoisa puhemies

tämä keskustelu on paljastanut yhden asian

mutta nyt on paitsi ammattikorkeakoulut niin on vielä nämä kansalaisopistot jotka kouluttavat journalisteiksi ikään kuin journalistin opetuksen saisi sieltä

tämä vanha kaarti suomettumisen ajan elänyt sukupolvi suhtautuu venäjään edelleenkin pelonsekaisin tuntein ja katsoo että jokainen puheenvuoro jossa tuodaan esille venäjän ongelmia on arvostelua venäjää kohtaan ja sitä ei sallita

ei meillä nyt sentään piiskureita ole mutta kyllä meilläkin jopa oppositio äänestää hallituksen puolesta ja hallituksen kansanedustajat opposition puolesta

älkää viitsikö

no eihän sitä nyt kannata enää yliopistollista loppututkintoa suorittaakaan journalismista kun muutamassa parissa kuukaudessa oppii journalistiksi tällä menolla

arvoisa puhemies

näin se tapahtui ja ed

nyt minun kyllä täytyy kysyä ministeri braxilta sellaista asiaa kun ihan varta vasten kysyttiin näistä yhteisilmoituksista tarastilta ja minä toivon että ed

tämä toinen puoli sitten taas on sitä mieltä että suhteita voidaan kehittää ihan normaalisti samalla tavalla kuin minkä muun maan kanssa tahansa

wideroos oli aivan oikeassa kun hän sanoi että kyllä ihmisellä yksilöllä täytyy olla oikeus omaan elämäänsä

se tietenkin edellyttää että jotta ne suhteet olisivat oikeat ja voitaisiin kehittää niin kauppa kuin muitakin suhteita niin täytyy edellyttää että myös venäjä muuttuu

merkonomi ja tradenomi

minä kuvittelin koko ajan että tradenomi on joku merkantti vai mikähän se nyt oli mutta jo tässä nimityksissäni niistä mihin

toinen asia on se että jos kerran tupakka on niin vaarallista kielletään se niin että sitä ei polta kukaan ei yksikään ainut

ja venäjä muuttuu vain jos sen oikeusjärjestys muuttuu ja sen ihmisoikeuspolitiikka muuttuu jos sen suhtautuminen muihin valtioihin muuttuu jos se muuttaa omaa käyttäytymistään

eihän tämmöisissä valtakunnallisissa vaaleissa edes kunnolla ehdokas tiedä missä kaikissa paikoissa puolue sitten loppujen lopuksi ilmoittaa

sillä tavalla ei kyllä suhteita luottamuksellisia ystävyyssuhteita rakenneta

aivan totta ulkoministerin lausuntoja on kyllä todella saanut tänä iltana ihmetellä

kyllä jokaisella maalla on omat lait ja niitä täytyy myös naapurimaiden kunnioittaa olipa kysymys sitten venäläisestä tänne muuttaneesta lapsesta tai ei

tämä oli sellainen asia joka herätti ainakin minut ihmettelemään mitä siellä venäjällä oikein on tapahtumassa

te olette eurooppalainen ja kysymys on nimenomaan eurooppalaisesta hankkeesta jossa venäjä käyttää energiaa euroopan yli

niin on

se on sitten tietenkin niin että jotkut tulevat no niin en minä siihen ota sitten sen enempää kantaa katsotaan sitten kun ja jos tämä asia tulee jatkossa tänne päätettäväksi

toinen asia mitä ihmettelen on se että kukaan ei ole puuttunut siihen että venäjä on laittamassa iskander ohjuksia hyvin lähelle suomen rajaa sillä tavalla että laitetaan suuremmat ohjukset niin että ne lentävät ouluun saakka eivät pelkästään enää helsinkiin

näinhän suomi on aina ennen emua ja euroa toiminut

mutta olisin puuttunut siihen asiaan että tässähän ei ole kysymys pelkästään siitä että tuetaan yhtä valtiota vaan tässä yksinkertaisesti tuetaan kuten monessa puheenvuorossa sillä puolella ja tällä puolella on todettu lainoittajia pankkeja

nyt haluaisin sanoa että minä toivon että tämä uusi laki todella avaa ehdokkaiden vaali ilmoitukset niin että niistä ei tule sitten epäselvyyttä mutta minulla on nyt valitettava tuntuma siitä että aivan kaikkia ei tajuta ilmoittaa

ei euroopalta kysytty sen tekivät kyllä ihan niin kuin molotov ja ribbentrop aikoinaan saksa ja venäjä

mutta olisin vain sanonut tähän asiaan että on se kumma että yksikään ministeri ei sano sitä että itämerestä todellakin tulee sotilaspoliittinen ja turvallisuuspoliittinen räjähdyspiste

toinen mikä täytyy huomata on se että venäjä euroopan neuvostossa on jatkuvasti sellainen maa joka kaikkein eniten loukkaa toimittajien oikeuksia tappaa toimittajia ja sananvapautta

zyskowicz toi puheessaan esille että on jonkinlainen vakausrahasto johon pankeilta voidaan kerätä tietty pankkimaksu jolla varaudutaan tulevaisuuteen

kaikki tutkijat suomessa tai ei kaikki mutta kaksi tutkijaa suomessa ja myös ruotsissa ja muualla sanoo että tähän on varauduttava

sitä ei tässä lajissa on mutta kun kyselimme tarastilta niin ei kyllä hänkään osannut kaikkiin asioihin vastata

meillä ei hyväksytä tätä ajatusta saa pitää varalla jouni asp poliittisen tilanteensa saati että varauduttaisiin sotilaspoliittiseen tilanteeseen

ei tämä tällainen voi jatkua jatkuvasti

joka kymmenes vuosi on joku kriisi

toinen asia kunnallisvaaleissa on että niissä ovat summat pienempiä ja toinen asia on että niissä on tämä vaikuttamismahdollisuus suurempi kuin esimerkiksi kai muissa vaaleissa

minua vaivaa se että hallitus kuljettaa tätä asiaa markkinavoimien sanelemaa ihan vaihtoehdotonta tietä

siellä voidaan gryndereihin vaikuttaa maapolitiikkaan ja kaavoituspolitiikkaan ja siellä minun mielestäni ehdottomasti täytyy olla hyvin tiukat ja selkeät pelisäännöt

kähkönen on tietenkin ihan oikeassa siinä että kyllä demarien joukossa on sentään onneksi löytynyt viisaita ja järkidemareita jotka ovat ymmärtäneet että kotitalousvähennys on erinomainen keino lisätä yrittäjyyttä lisätä työtä ja antaa mahdollisuus perheille ostaa niitä palveluja joita ne muuten eivät ostaisi kuten siivousta ja tämän tyyppistä palvelua

minä toivon että se kritiikki mikä täällä nyt teidän puoleltanne kuuluu joittenkin puheenvuoroista ei nyt menisi niin pitkälle että kansalaiset säikähtävät tätä eivätkä tahdo uskaltaa käyttää tätä palvelua ja todennäköisesti kun säikähtävät eivät uskalla äänestää teitä koska tällaisia puheenvuoroja menee sinne koska se on todella kansalaisille ja perheille erinomainen palvelu

minkälaisia voisivat olla ne rikokset joiden selvittämiseksi on pakko mennä toimittajan kotiin joiden selvittämiseksi on pakko tehdä kotietsintä lehtien toimituksiin joiden selvittämiseksi on pakko tehdä kotietsintä asianajajan toimistoon

toinen asia on sitten se että jos nämä ovat liedellä

tämänhetkisessä laissa oleva oli edellytykset sille milloin toimittajan lähdesuoja voidaan murtaa ovat lievemmät kuin tämänhetkisessä laissa niin silloin tässä on kysymys troijan puuhevosesta joka on sinne ujutettu

se antaa erittäin suuren osuuden käyttö mahdollisuudet ole merkinnyt vielä vastus kuivunut edustajille viitanen erkki virtanen laxell ketjuun jonka jälkeen kyllä menemme sitten purkista on tällä kertaa yltiö käyttömahdollisuuden

kun kuuntelin entisen ulkoministerin puheenvuoroa ja sitten nykyisen puheenjohtajan ja teidän puheenvuorojanne niin kyllä tämä on minusta ihan selkeästi ja hyvin perusteltu minkä vuoksi siellä pitää olla ja mitä seurauksia sillä on ja nimenomaan on korostettu tätä euroatlanttista yhteyttä

ruohonen lerner otti esille sen asian jonka tuolla pöntössä unohdin sanoa eli juuri tämän eu tukien järkyttävän byrokratian

täytyyhän nyt joku järki olla siinä missä niitä käsitellään ja mikäli jää ja missä tukia käsitellään ja mitä niiden sisältönä on

meidän lähdesuoja on tällä hetkellä ihan hyvässä kunnossa kun sitä ei lähdetty murtamaan sen komitean esityksen perusteella jolloin lähdesuoja olisi jo esitutkinnassa tullut murrettavaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

päinvastoin jokainen kunta voi vaikuttaa tasavertaisesti

minun mielestäni tämä on hyvin periaatteellinen asia

ministeri lehtomäki teki erinomaisen hienosti kun hän ilmoitti näistä omista tai perheensä osakkeista

meillä jostain syystä halutaan päästä toimittajiin kiinni

mieluummin hyvin tiukka sääntö siitä kenelle annetaan tämä turvaluokitus ja nämä turvaluokitellut ihmiset pois koko rekisteristä ja sillä siisti

ja ei siinä mitään minusta erittäin hyvä että edustaja

on erittäin hyvä että sosialidemokraatit tukevat tätä nykyistä hallituksen linjaa mutta ei pidä uskoa että me ihan kaikkea uskomme

olkoon mieluummin niin että heitä kohdellaan toisella tavalla kuin muita verovelvollisia mutta tämä on minusta aivan käsittämätöntä että tällä tavalla hankaloitetaan sananvapautta

minä olen myös saanut tämän limnellin ja salonius pasternakin raportin käsiini ja itse asiassa ensimmäistä kertaa tässä sanotaan aika suoraan minkä vuoksi suomen pitää olla mukana

jos nyt joku järki olisi ollut valiokunnan jaoston puheenjohtajallakin niin olisi kyllä jonkinlaiseen toisenlaiseen tulokseen tullut

toinen asia on että minun mielestäni pitäisi myös sosiaaliturvan saaneet julkistaa kuka saa ja millä perusteella saa

emme me voi olla pois afganistanin kaltaisesta operaatiosta koska me kuulumme osaksi länttä

sitähän katsottaisiin ulkomailta että mikä se suomi on myös ruotsista

minusta tämä on erittäin hyvä raportti ja parasta olisi tietenkin että me emme olisi enää osa suurta itäistä naapuria ainakaan henkisesti

arvoisa puhemies

minun käsitykseni mukaan vain kahdessa ryhmäpuheenvuorossa on käsitelty kaasuputkea joka menee meidän talous ja vesialueittemme läpi jonnekin saksaan

täällä ei ole ministereitä joilta voisi kysyä onko tämä turvallisuuskysymys mutta minun mielestäni kaasuputki on turvallisuuskysymys suomelle